samanaikaisesti kun näitä resursseja siis leikataan en muuten äskeisessä debatissa saanut vastausta siihen miten nämä asiat aiotaan tämän resurssileikkauksen jälkeen tuolla alueilla hoitaa niin todella nämä vaatimukset ympäristöhallinnon nopeammasta ajantasaisemmasta osaavammasta toiminnasta koko ajan vain tuntuvat lisääntyvän

tietojeni mukaan meillä kyllä toimeentulolainsäädännössä on katsottu niin että tällaisia vähäisiä tuloja ei oteta huomioon tässä toimeentulotuen myöntämisessä mutta on selvää että tässä on eroavaisuuksia varmasti kuntien välillä koska kunnilla on aika paljon harkinnan sijaa tässä kysymyksessä

pienenä kansakuntana meidän ainoa tapamme selvitä on nähdäkseni se että me annamme jokaiselle lapselle mahdollisuuden löytää oma lahjakkuutensa

paineet sinne ovat kovin kovat ja sitten samanaikaisesti todella tätä resurssia kuitenkin toisella kädellä nyhdetään pois

millä tavalla ministeri gustafsson me voimme puuttua tähän eriytymiskehitykseen ja varmistaa sen että kaikki pysyvät koulutuksen kyydissä

uskon että tähän kysymykseen voimme vielä palata tulevaisuudessa koska yhteinen näkemys on se että nuorilla on hyvä olla mahdollisuuksia tutustua työelämään myös kesätöiden kautta

ministeri kiviniemi totesi täällä esitellessään tätä esitystä että tässä uudistuksessa on kyse myös siitä että yhä enemmän puhutaan ikään kuin yhdellä äänellä aluehallinnon suunnasta

arvoisa puhemies

on aivan selvää että tämä on yksi näkökohta joka pitää huomioida tässäkin uudistuksessa ja ylipäätään meidän pitäisi varmasti puhua enemmän siitä onko ihmisillä kaikilla kansalaisilla tieto siitä mihin palveluihin ja etuuksiin he ovat oikeutettuja

nyt oikeastaan tässä on mielestäni koko tämän uudistuksen villakoiran ydin myöskin ympäristöasioitten kannalta miten tämä yhteinen ääni määritellään

miten se määritellään kun nyt ympäristökeskukset siirtyvät faktisesti tämän uudistuksen jälkeen työ ja elinkeinoministeriön tulosohjauksen alaisuuteen eli kuinka määrittyy se yhteinen ääni josta te täällä niin kauniisti ja positiivisessa hengessä puhuitte

tätä tiedonkulkua meidän on kyllä parannettava

juuri äsken kansanedustajat taisivat saada sttn pienen tekstiviestiuutisen jossa pääministerin puhetta referoitiin ja todettiin että surullisia uutisia tulee työttömyydestä vielä pitkään

täällä tuli kova kiire täällä ministeriaitiossa äskeisen debatin aikana torjua kaikenlaisia mörköjä ja peikkoja

mikä on teidän viestinne tavallisille ihmisille

ihan suorastaan voin sanoa ympäristövaliokunnan puheenjohtajana että pelko tuli tuon äskeisen keskustelun perusteella että todellakin pitää olla huolissaan ympäristöministeriön tulevaisuuden puolesta

minä luulen että se johtuu siitä että te itsekin kuntapäättäjänä tiedätte minkälaisessa kunnossa meidän kuntataloutemme tällä hetkellä on ja minkälaiseen jamaan palvelut ovat menossa

isän kanssa koska täällä käytiin tätä keskustelua siitä näkökulmasta mikä on ympäristökeskusten asema tulevaisuudessa

te ette rohkene tämän salin edessä arvioida kriittisesti oman hallituksenne toimia ja niitä ratkaisuja joita te olette tehneet koska te mieluummin kevennätte velkarahalla veroja kuin pelastatte kuntapalvelut

minä peräänkuulutan vain ministerit sitä teidän näkemystänne siitä miten tuo yhteinen ääni jatkossa sitten määrittyy koska sehän on tämän asian keskeinen sisältö

en voi kyllä hyväksyä sellaista toimintatapaa jossa todellakin tulosohjauksen kautta aletaan asettaa joitakin muita kriteerejä ympäristöasioiden asiantuntevalle hoidolle kuin ympäristön kautta määrittyvät tavoitteet

arvoisa puhemies

aivan kuten tässä keskustelussa yhteisesti on todettu suomi on johdonmukaisesti ollut tukemassa tätä taisteluosastokonseptia

toivoisin että ministeri voisi vielä varmemmaksi vakuudeksi nyt kertoa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän esittämään kysymykseen vastauksen onko mielestänne näköpiirissä suomen hallituksen kannan muutos suhteessa tähän taisteluosastokysymykseen onhan euroopan unionin piirissä laajemminkin nyt johtuen erilaisista turvallisuuspoliittisista uhistakin puhuttu oikeastaan tästä eu yhteistyöstä enemmän kuin pitkiin aikoihin

tämä vaara on mielestäni ilmeinen ja toivonkin koska täällä tuli kova kakofonia äsken tuossa puhuessani tuolta taustalta että selvennätte nyt sitten kun teillä kerran tilaisuus on miten tämä asia oikein menee siellä hallinnon sisällä jatkossa kun muutos on aivan ilmiselvän suuri

tiedämme jo nyt että tarvitaan merkittäviä päätöksiä päästöjen vähentämiseksi

ympäristön puolta luonnon monimuotoisuuden puolta ei tuo luonto voi tulla tähän saliin pitämään ja siksi onneksi täällä on meitä ainakin nyt vielä muutamia jotka pitävät tuon luonnon puolta

lisäksi haluaisin tiedustella näettekö te että eun globaali ulko ja turvallisuuspoliittinen strategia voisi antaa joitakin viitekehyksiä nyt myös tämän taisteluosastokonseptin kehittämiselle koska tästäkin keskustelusta voi päätellä että vähän kehitettävääkin olisi

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallituksen tiedonannon lähtökohtaa siitä että ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista

olemme tehneet seurantaa hyvin laajalla skaalalla muun muassa sen suhteen miten hyvin nämä mitoituskysymykset erilaisissa hoidon ja hoivan paikoissa toteutuvat

se on tällä hetkellä suurin yksittäinen ihmiskunnan yhteinen haaste johon kietoutuvat samalla tavoitteet köyhyyden aliravitsemuksen ja sotien vähentämisestä

tämä kysely tullaan uusimaan nyt ensi syksynä ja sen jälkeen saamme sitten aika hyvän datan jo kasaan että voimme tulla sitten myös eduskuntaan tarvittaessa niiden muutosten kanssa joista oli puhetta silloin kun vanhuspalvelulakia säädettiin

kuten tiedonannossakin todetaan mitä kauemmin ilmastonmuutoksen hillintätoimia lykätään sitä kalliimmaksi urakka muodostuu meille kaikille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niihin keskusteluihin verrattuna joita tästä asiasta olen saanut reilun kymmenen vuoden aikana tässä salissa käydä tämä oli suorastaan tällaista yhteishengen hytinää

niin kuin edustajat hyvin tietävät on tietenkin niin että ihan täsmällinen seuranta sen osalta minne rahoitus sitten menee voi olla vähän hankalaa

tilastot kertovat karua kieltään

kauppoja koskevat intohimot on nyt ilmeisesti jätetty tuonne eteisen puolelle mutta se on selvää koska hallitus ei esitä tässä uusia laajennuksia eikä toisaalta myöskään kavennuksia nykyiseen

mutta juuri sen takia me teemme näitä kyselyitä hyvin laajalla skaalalla ihan toimipistekohtaisesti jotta saisimme selville sen missä tilanteessa eri puolilla suomea tämän asian osalta ollaan

korostaisin kyllä sitä että on toki kyse myös resursseista ja rahasta mutta on kyse myös osaamisesta ja siitä miten erilaisissa hoivan ja hoidon paikoissa esimerkiksi johtamiskysymykset on ratkaistu

aivan aluksi täytyy todeta se että eduskunnan yksimielinen ponsi on tietenkin sellainen jota nähdäkseni hallituksessa täytyy kunnioittaa ja sen vuoksi olen ilmoittanut että kun tuo mitoitus tältä osin ei toteudu tällä aikataululla jonka eduskunnan lausuma edellyttää niin sen vuoksi tämä valmistelu on laitettu nyt liikkeelle

tähän työhön on vanhuspalvelulain lisäksi tehty myöskin erittäin kattava laatusuositus joka on hyvänä tukena ammattilaisille tässä käytännön konkreettisessa työssä

lisäksi nämä aukiolot eivät ole tuoneet sitä toivottua kokoaikatyötä jota silloin täällä kovasti lupailtiin

ihmiskunnalla on kaikki mahdollisuudet torjua ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset

samalla pitää muistaa että vanhuspalvelulaki on toiminut juuri oikeaan suuntaan eli me olemme saaneet myös näitä mitoituskysymyksiä eteenpäin hyvin reippaalla tahdilla

millaisia muita keinoja te näette näiden kahden haasteen selättämiseksi lähivuosien aikana

mutta resurssikysymys toki näkyy tämän kyselyn mukana siten että näemme onko se suositus esimerkiksi toteutunut näissä hoidon ja hoivan paikoissa ja tästä siis saamme ensi syksynä jälleen lisää informaatiota

esimerkiksi ykn hallitustenvälisen ilmastopaneelin ipccn tutkimustieto on muuttanut paljon käsityksiämme ilmaston nykytilasta

silloin on pakko miettiä niitä keinoja joilla pystytään se arvokas ja inhimillinen vanhuus turvaamaan ihan jokaiselle suomalaiselle ikäihmiselle

kööpenhaminan kokoukselta odotetaan paljon

nämä edustajan tässä kysymyksessä mainitsemat kohdat ovat juuri niitä joita tässä valmistelun kuluessa nyt pyritään selvittämään ja esitys pyritään tuomaan eduskunnan käsittelyyn vielä tällä kaudella

silti tavoitteena pitää olla kattava ja kunnianhimoinen sopimus jossa määritellään sitovasti päästövähennysten taso niin teollisuus kuin kehitysmaillekin

tämä kysymys on loppuunkäsitelty

arvoisa puhemies

kehitysmaiden ryhmässä erityinen katse kiinnittyy talouksiin jotka ovat merkittävästi kasvaneet mutta eivät ole vielä mukana päästöjen hillinnässä

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee tiedonannon linjausta että euroopan unionin on varauduttava antamaan kööpenhaminassa riittävän vakuuttava signaali eun omasta päästövähennystavoitteesta

ensi syksynä tässäkin mielessä meillä on jälleen sen päätöksenteon pohjaksi uutta tietoa jonka hallitus on luvannut sitten arvioida kun mietimme tarvitsemmeko vielä voimakkaampia keinoja vanhuspalvelulain tämän osuuden toteuttamiseksi myös käytännössä tämä kysymys on tällä erää käsiteltynä myös kyselytunti on päättynyt

arvoisa herra puhemies

haluan vielä kysyä sen perään kun valiokunta on ollut hiukan huolissaan siitä miten tämä jatko tästä eteenpäin menee

arvoisa puhemies

on varmasti hyvä että nämä erilaiset näkökulmat tuodaan täällä reilusti ja reippaasti esiin ja sitten tietenkin jätän tämän esityksen eduskunnan eri valiokuntien harkittavaksi

lisäksi haluaisin tiedustella millä tavalla aiotte olla hallituksena liikkeellä eun suuntaan kun uutta maataloustuen kautta nyt jo kovaa vauhtia valmis tellaan

on aivan ymmärrettävää että kehitysmaiden luottamus teollisuusmaiden lupailemaan tukeen ilmastoasioissa ei ole kehitysrahoituksen esimerkin valossa kovinkaan vankka

ihan ensimmäinen kommentti liittyy siihen että miksi tällaiselle ihmisryhmälle joka on laittomasti suomessa pitäisi tällaisia palveluita olla turvaamassa

minusta edesvastuutonta ei ole se että yritetään löytää ratkaisuja vaan pikemminkin se että väitetään että näitä helppoja ratkaisuja löytyisi

juuri siksi kööpenhaminassa teollisuusmaiden on sitouduttava auttamaan kehitysmaita ilmastotavoitteisiin pääsyssä selkeällä ja konkreettisella päätöksellä

tarvitsemme enemmän vaikuttavuutta

myös kehysriihessä tehtyjen ratkaisujen taustalla on julkisen talouden pitkään jatkunut alamäki

vielä lopuksi arvoisa puhemies

olisi tietenkin aivan hienoa jos meillä olisi sellainen ideaali maailma jossa ei olisi lainkaan laitonta maahanmuuttoa eikä lainkaan tällaisia ihmisiä mutta semmoinen ideaali maailma ei ole täällä nyt eikä se näytä tulevan tänne kovin nopeasti

ensin keskusta on mukana tässä kreikan ensimmäisessä tukipaketissa eikö niin ilman edes vaatimusta vakuuksista

eli meillä on ollut historian saatossa tulee todennäköisesti olemaan jatkossakin eikä vain meillä vaan kaikissa muissakin maissa tämä sama tilanne meillä on laittomasti täällä maassa oleskelevia ihmisiä

nyt teidän kelkkanne on kääntynyt ja vakuuksien vaatiminen ja veronmaksajien vastuiden rajaaminen onkin teistä edustaja kiviniemi teatteria

rahoituksen on luonnollisesti oltava läpinäkyvää ja tuloksellista

ja nyt pitää miettiä millä tavoin me pystymme turvaamaan kansanterveyttä ja turvaamaan näiden ihmisten ihmisoikeuksia ja sitä riittävää hoitoa jonka he tarvitsevat oman terveytensä tueksi

kehitysmaiden tukemisessa tiedonanto tyytyy kuvailemaan eri maaryhmien kannanottoja ja hallituksen kanta jää varsin epäselväksi

kyllä arvelen että suomen kansa on nyt aika ihmeissään

nyt on kyllä ihan pakko todeta että taitaa olla tämä perussuomalaisten lupaus lähimainkaan se ainoa joka on sitten pitänyt koska kyllä ainakin keski suomessa siwan kulmalla on ihmetelty kovasti niitä muita lupauksia joita ei ole kyllä näkynyt lähimaillakaan

kun täällä esimerkiksi kysyttiin että mitä ministeri tarkoitti ebola viittauksella kun kerran meillä on tartuntatautilaki ja on tilanne tarttuvien tautien osalta varsin hyvin suomessa hanskassa niin tarkoitin tietenkin sitä että kun meillä on kuitenkin tässä maailmassa näköjään yhä enemmän sellaisia yli maiden rajojen kulkevia sairauksia niin meidän pitää olla valppaana näiden asioiden kanssa

mutta puhemies tähän asiaan josta edustaja elo tässä totesi että pitää humanitaariseen apuun noilla lähtöalueilla kiinnittää huomiota

juuri siksi stmn pääluokassa on tällä kaudella yritetty viimeiseen asti välttää säästöpäätöksiä

monet näistä lähtijöistä tänne eurooppaan ovat lähteneet pakon edessä koska lapset eivät pääse kouluun ruoka annoksia pienennetään terveydenhuolto näillä leireillä pahenee

ja itse asiassa kun täällä todettiin että tartuntatautilaki hoitaa tämän asian niin kyllä ministeriössä meidän asiantuntijamme joiden nyt arvelen tästä jotakin tietävän ovat sanoneet näin että tämä tartuntatautilaki ei valitettavasti määritä sitä miten nämä koskevat muita kuin kunnan varsinaisia asukkaita

valtiontalouden sopeutustarve on nyt kuitenkin käynyt niin suureksi että hallituksen oli pakko tarttua useiden ministeriöiden myös stmn hallinnonalan menoihin

jokainen meistä varmasti tekisi näin

eli se tartuntatautilakikaan johon täällä on viitattu ei auta tässä tilanteessa jossa pyrimme katsomaan tätä kansanterveyden näkökulmasta

siinä ihmettelen tätä hallituksen linjaa että ei voi olla näin että täällä vaaditaan lisää rahaa ja samaan aikaan tehdään historialliset valtavat leikkaukset

säästöjen saavuttamiseksi oli tarjolla keinoja joissa kaikissa oli omat hyvät ja huonot puolensa tai huonot ja vielä huonommat puolensa

ja sitten vielä totean puhemies että kun edustaja kauma täällä viittasi puoluekantaani ja siihen että minkälaisia esityksiä meidän puolueeltamme täällä salissa esitellään niin haluan muistuttaa häntä ja muitakin että en ole täällä nyt muuna kuin valtioneuvoston jäsenenä esittelemässä tätä hallituksen yhteistä esitystä

yhtäältä oli ratkaistava miten kestävyysvaje saadaan hallintaan ilman että pienituloiset joutuvat kohtuuttomaan tilanteeseen

stmn osalta kehysriihessä jouduttiin tekemään valintaa sen suhteen kohdistetaanko menoleikkauksia sosiaali ja terveyspalveluihin vai sosiaalietuuksiin kuten ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan sairausvakuutuskorvauksiin indeksikorotuksiin sekä lapsilisään

ei ole luettu esitystä tarkasti jos näin väitetään sillä tämä palvelujen laajuus ei ole läheskään sama kuin suomalaisille turvattu palvelujen laajuus

arvoisa puhemies